näin säännös soveltuisi nykysääntöä paremmin tilanteisiin joissa on arvioitavana luottotuote jonka kaltaisia julkisen valvonnan alaiset rahoituslaitokset eivät tarjoa

mutta ettei asia vaan ihan jäisi siihen käsitykseen että ainut vaihtoehto on että viranomainen holhoaa niin lakihan itse asiassa lähtee ensisijaisesti siitä että holhoaja voi olla joku läheinen

sijoittajille ja koko ruotsalaiselle yhteisölle niin palveluita tarvitseville eläkeläisille vammaisille lapsiperheille kuin veronmaksajille ja koko ruotsalaiselle yhteisölle on annettu tiettyjä ylivaalikautisia lupauksia siitä että blokkirajat ylittäen taloudessa pidetään tietyt peruspremissit kunnossa

lakiehdotuksen mukaan taloudellisista menetyksistä kuten hautaus ja sairaanhoitokustannuksista korvaukset maksettaisiin lyhentämättöminä tosiasiassa aiheutuneiden kustannusten mukaan

lisäksi viimeisenä mutta ei todellakaan vähäisimpänä uudistuksena haluan mainita korkolain uudistamisen

nyt jos teillä ei vielä ole jossakin tutussa paikassa semmoista valtuutusta holhoukseen jos te joskus tarvitsette holhousta niin nyt on hyvä aika hyvissä ajoin tehdä luotettavalle ihmiselle valtuutus siitä että holhoaja jos sitä joskus tarvitaan onkin joku sukulainen läheinen luotettava

tämä asia itse asiassa viime vaalikaudella tuli velkaneuvojien piiristä todella voimakkaasti esiin sillä on niin että toisin kuin muut uudistukset tämä uudistus ei suoranaisesti liity pikaluottoihin vaan enemmänkin perinteisten kulutusluottojen tarjonnasta kuluttajalle aiheutuneisiin ongelmiin mutta koska tämä liittyy niin voimakkaasti ylivelkaantumisongelmaan ja sen torjuntaan se on tämän lakipaketin yhteydessä ja samassa työryhmässä valmisteltu

ministeri virkkusen ripeät otteet voi nähdä niinkin päin ettei hallituskautta kannata tärvätä vuosiksi siihen että sisällä keskenämme nyhräämme jotakin joka on sitten niin lukkoon lyötyä etteivät mitkään argumentit sitä kaada tai vielä paremmin asian voisi ehkä ilmaista niin että olemme siirtyneet aikaan jolloin keskeneräisistä asioista saa suorastaan pitää puhua

jatkossa tämä perusvähennys tehtäisiin enää vain aineettomista vahingoista kuten kivusta ja särystä sekä kärsimyksestä maksettavista korvauksista

mutta tietysti sitäkin epäoikeudenmukaisempia ovat silloin ne tilanteet joissa mahdollisesti on niin että joukossa on joku joka teettää tosiasiassa töitä toisten kustannuksella

käsittääkseni nyt puolueet ovat liikkeellä jo sen suhteen että aikamoinen konsensus lienee syntymässä siitä että kokonaisveroastetta ei tulla seuraavina vaalikausina nostamaan mainitakseni yhden esimerkin joka muistuttaa siitä mihin ruotsissa on koko ajan tavoiteltu ylijäämään noin prosentin ylijäämään

valiokunta on myös aiheellisesti kehottanut seuraamaan uhrin asemaa ja jatkamaan tällä tiellä jolla uhrin asemaa parannetaan näiltäkin osin

näihin asioihin jatkossakin siis aiomme vielä lisää puuttua ja könkkölän työryhmä miettii sitten ratkaisuja tätä pidemmälle meneviäkin mutta perustuslakivaliokunnan hyväksyttävissä olevia ratkaisuja

sekä seksuaalirikosten uhrit että henkirikosten uhrien läheiset tarvitsevat usein pitkäkestoista tukea ja apua saadakseen toimintakykynsä takaisin ja voidakseen jatkaa elämäänsä eteenpäin

näistä luotoista perittävä korko saattaa olla melko korkea ja nykylain mukaan luotonantaja saa jatkaa tämän koron perimistä myös viivästysaikana

sen lisäksi ruotsalaiset puolueet ja ruotsalaiset hallitukset väriin katsomatta ovat koko ajan sitoutuneet ja parlamentti on tukenut voimakkaasti näkemystä että kun puhutaan taloudenpidosta niin koko ajan tutkitaan talouden tuotantopotentiaalia sekä tuottavuutta kasvattavia toimia

saattaisi olla näiden kahden kirjauksen kannalta hedelmällistä jos kuntauudistuksessa rakentuu välttämättömien mutta vapaaehtoisten kuntaliitosten rinnalle myös malleja joissa kuntien toimivaltaa jaetaan ennakkoluulottomalla tavalla

isyyslaista ed

sitä saisi periä vain noin puolen vuoden ajan siitä kun kulutusluotto on kokonaisuudessaan erääntynyt

siksi on erittäin tärkeää että sosiaali ja terveysministeriön lainsäädännössä ja ohjeistuksessa on viime aikoina kiinnitetty entistä enemmän huomiota psykososiaalisen tuen ja palveluiden tarpeeseen traumaattisten tilanteiden kuten väkivaltarikosten jälkeen

kuntakuulemisissa on jo nyt tullut esiin malli jossa kalliimmat palvelut ja yhdyskuntarakenteen eheys turvattaisiin riittävän isoissa yksiköissä kutsuttakoon niitä vaikka emäpitäjiksi

arvoisa herra puhemies

tämän jälkeen velkojalla olisi oikeus lakisääteiseen viivästyskorkoon

vuolanne katsotaan kymmenen vuoden päästä olinko oikeassa arviossani että tilanne on ihmisoikeusloukkausten näkökulmasta ratkaisevasti nyt parempi kuin se track record mitä te äsken esittelitte edellisiltä ja aika paljon sosialidemokraattisilta kausilta

ensinnä ed

varsinaisessa puheenvuorossa tarkemmin mutta tämä sotasyyllisyysoikeudenkäynnin selvä oikeusvaltion periaatteiden vastaisuus on oikeusministerikaudellani minun käskystä ja toimeksiannosta selvitetty

olin virkamatkalla norjassa vähän ennen ministeri vapaavuoren norjan matkaa ja siellä kävi ilmi kaikki se mitä ministeri täällä todisti mutta myös se että suomalaiset keskisuuret yritykset pienistä yrityksistä puhumattakaan eivät uskalla osallistua eivätkä osallistu norjan tällä hetkellä erittäin laajoihin markkinoihin kielimuurin takia

he lähes järjestään sanoivat että työvoiman tarjonnan lisäämisessä kaikkien mukana pitämisessä ja sitten tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisessa näkemys siitä että tuotantopotentiaalin on oltava suurempi ja sitä on pystyttävä käyttämään paremmin on ollut huomattavasti paremmin hoidettu ja huolehdittu ruotsissa kuin suomessa oli sitten kysymys työurien pidentämisestä alusta keskeltä tai lopusta oli sitten kysymys ict investointien tehokkaasta hoitamisesta

tätä koko pakettia niin tätä pikaluotto osuutta kuin sitten myös tätä viimeistä korkoasiaa myös viime vaalikaudella eduskunta usealla ponnella edellytti ja tämän vaalikauden alussa käynnistettiin valmistelu näistä molemmista asioista

salolainen ehkä tulevaisuudessa kotimaisista ongelmista vaikeimmaksi ja viittaan siihen keskusteluun tässä yhteydessä että jäisi aikaa tähän tärkeään naisiin kohdistuvan väkivallan kysymykseen

yksiköiden nimiin ei ole tietenkään tarkoitus takertua vaan tarkoituksella otimme aivan uudet nimet käyttöön jotta vakavasti pohtisimme itse mallin sisältöä

esittelin tämän lain viime eduskunnassa ja kun sen jälkeen olen käsitellyt tätä asiaa joka kerta olen edustaja soinille ja muille perussuomalaisille käynyt läpi minkä takia eu mainitaan nyt tässäkin pykälässä

mutta siinä pohdittiin myös tätä suomalaista traditiota ja mahdollisesti niitä aukeavia näkymiä mihin myös edustaja sasi viittasi ja tultiin siihen tulokseen että luontevampi suomalainen tapa ja näin on toimittu myös asekätkentäjutun osalta ja sotasurmien tutkinnan osalta on toinen kuin käsitellä niitä eduskunnassa yksittäislakeina ja juridisoida niitä selvitystä pidemmälle

norjalaiset olettavat ja vaativat että tarjoukset tehdään norjaksi ja siksi on erittäin tärkeätä että pääministeri on muistaakseni viime viikolla ilmoittanut että perustettaisiin tromssaan yksikkö joka auttaa suomalaisia pieniä ja keskisuuria miksei vähän isompiakin yrityksiä

södermanille

lisäksi eduskunnan ennen joulua hyväksymässä terveydenhuoltolaissa on säännös jonka mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaille tarpeellinen mielenterveystyö johon kuuluu muun muassa yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa

tämänkaltainen järjestely jossa toimiva yhdyskuntarakenne ja oikeudenmukainen palveluiden rahoittaminen turvataan samalla kun paikallisdemokratialle jäisivät esimerkiksi asemakaavoitus ja lähipalvelut toimisi vihreän eduskuntaryhmän mielestä myös metropolihallinnossa josta hallitusohjelmassa on oma erittäin tarpeellinen kirjauksensa

on selvää että silloin kun hallituksen esitys on valmisteltu prosessissa jossa ovat olleet myös kaikkien oppositioryhmien edustajat mukana ja kun perustuslakivaliokunta käsittelee asiaa mietinnön antavana valiokuntana ei siis lausunnon antavana valiokuntana niin mennään näissä asioissa niin kuin kaikissa muissakin parlamentaaristen pelisääntöjen mukaan joihin kuuluu myös se että hallitusryhmät keskenään ensisijaisesti pysyvät esityksissään tai yksimielisesti esittelevän ministerin hyväksynnällä muuttavat esityksiään

työryhmä toimi poikkeuksellisen ripeästi vuodessa ja vaikka alan toimijoita oli useita sangen hyvässä hengessä joskin loppusuoralla joitakin erimielisyyksiä valmistelussa oli

kun aloitin ministerinä niin huomasin että tältä osin oikeusministeriössä ei ollut minkäänlaista valmistelua käynnissä ja priorisoimme niin ja tämä on kerrottu eduskunnalle monta kertaa että lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivallan torjunta ja siihen liittyvä lainsäädäntö on kaikista tärkein ja kiireisin hanke ja se on hyvin pitkälle jo valmiina

mutta tämä hallituksen esitys on saatu nyt siinä muodossa missä työryhmän enemmistökin sitä esitti

asiantuntijat ovat myös nyt perustuslakivaliokunnassa tässä eduskunnassa tämän vahvistaneet eikä perussuomalaisten kysymyksissä näistä asioista yksikään asiantuntija ollut perussuomalaisten kanssa samaa mieltä muun muassa niistä asioista joihin edustaja saarakkala viittasi

toivottavasti tämä uusi opas ja uusi lainsäädäntö yhdessä nyt muutetun paremman korvauslainsäädännön kanssa johtaa ja näin uskon kohtuullisempaan oikeudenmukaisempaan tilanteeseen näiden järkyttävien rikosten uhrien kannalta

ruotsalaiset kollegat eivät suoraan sanoen voineet uskoa eivätkä ymmärtäneet kuinka valtavia ongelmia meillä suomessa jota he luulivat samankaltaiseksi ictn menestysten maailmaksi kuin ruotsi on ollut ict teknologian käyttämisessä tai käyttämättä jättämisessä julkisen sektorin tehokkuuden edistämiseksi

asian taustan ja valmisteluhistorian tuntien me kaikki tiedämme että perustuslain uudistuslinjoista on ollut monia hyvinkin erilaisia näkemyksiä ja on ollut merkittävä saavutus löytää sellainen lopputulos jonka valtaenemmistö voi hyväksyä

arvoisa puhemies

saariselle ja muille että braxin logiikka löytyy ihan julkisesta sami borgin ja heikki paloheimon kirjasta jossa äänestysaktiivisuuden ja näiden vaalipiirien suhteet on tutkittu ja siinä toki on otettu huomioon myös muita näitä tekijöitä ja ne kaikki huomioon ottaen on tultu siihen tulokseen jonka johtopäätöksen teille esittelin

meillä uusi presidentti aloittaa kohta ja yksi vaihtoehto on että hän jossakin vaiheessa omalla puheenvuorollaan vielä palaa tähän asiaan

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri ei enää ole ihminen saa taas leipoi tai täällä mutta olisin kysynyt häneltä millä aikataululla hän ajattelee hallituksen vastaavan tähän eduskunnan yksimieliseen vaatimukseen home ja sisäilmaongelmiin liittyvästä lisärahoituksesta

sen lisäksi lähisuhdeväkivalta ja aikuisiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ne myös aloitetaan tyhjältä pöydältä niiden selvitys ja lainsäädäntömuutokset ja tämä työ on käynnissä

paras lain uudistuksen yhteydessä todellakin velvoitettiin että se ei ole jatkossa kunnan viranhaltija vaan niissä hännissä määrättiin että se on valtion viranomainen ja se on nykyään meillä oikeusaputoimiston yhteydessä mutta monesti tosiasiassa me olemme ostopalveluna ostaneet niiltä tutuilta vanhoilta lähellä olevilta kunnan työntekijöiltä

se oli itse asiassa tämän oikeusministeriön viime vaalikauden yksi vaihtoehtosuositus siitä miten kansakunta käsittelee tätä sinänsä ilmiselvästi oikeusvaltion periaatteiden vastaista tapahtumaa

mitä tulee siihen asiaan josta puhemies haluaa ettei nyt keskustella niin luen vain perustuslakivaliokunnan tuoreen lausunnon koskien takausvastuita

tässä tapauksessa näin toimittiin aivan niin kuin on toimittu aina niinä lukuisina kertoina kun sdp on ollut hallituksessa ihan niin kuin demaritkin hallituksessa toimivat ihan samalla että prix sarjan muut nylander tavalla

näistä asioista tarkastusvaliokunta on vaalikauden aikana teitä jo aika moneen kertaan yksittäisissä raporteissa ja tarkastuksissa vaivannut

on myös tärkeätä että hallituksen tavoitteena on poistaa lainsäädännöstä kuntatalouden rahoitusjärjestelmistä ja laajemminkin ne toimet jotka tosiasiassa vaikeuttavat muuten haluttuja yhteenliittymiä

valiokunta korostaa lisäksi sitä että kaikissa tapauksissa suomen valtion vastuun yläraja mukaan lukien ylitakausten kattaminen on määritelty laissa

tämä on ihan selvä ja tätä tutkimusta kannattaa ed

ja ihan vaan ettei väärää tietoa jää käsille rikoslain sisällöstä niin suomen raiskauslainsäädännössä niissä perustunnusmerkistöissäkin on niin että ei tarvitse käyttää väkivaltaa että kysymyksessä on raiskaus

ne on joka tapauksessa pakko tehdä

mutta nostan ne tässä vielä sen takia että ruotsin matkan terveisistä ehkä suurin on se että ylivaalikautinen luotettavuus suunnitelmallisuus sekä sijoittajille markkinoille että ennen kaikkea kansalaisille jotka tarvitsevat turvaa ja luottamusta siihen että heikoimmista pidetään huolta että palvelut toimivat se vaatii suurempaa konsensusta ja päättäväisyyttä siitä että näistä talouden premisseistä pidetään kiinni

kysykääpä kuusamon seudulta kun haluttu kuntauudistus kaatuu siihen että ne pienemmät liittyvät kunnat olisivat menettäneet lyhyellä tähtäimellä niin paljon valtionosuuksia

näin ollen edustaja pekkarinen tänään saamanne vastaus valtiovarainministeriöstä on väärä

perustuslakivaliokunnan traditio niin kuin puheenjohtaja kertoi on kuunnella kunnioittaa ja etsiä kompromisseja ja tietysti niin kuin tälläkin kertaa ja pidän sitäkin erittäin suuressa arvossa sanoa viimeinen sana

kun täällä aikaisemmin kysyttiin mikä meidän arviomme on tämän muutoksen onnistumisesta niin kun sitä on nyt kaksi vuotta ajettu sisään niin meidän arviomme on että on vähän liian aikaista vielä olla itsetyytyväinen

me olemme ruvenneet saamaan aika hyvää palautetta mutta esimerkiksi joiltakin potilasjärjestöiltä on tullut myös kriittistä palautetta ja meillä on tässä parhaillaan semmoisessa neuvottelukunnassa itsekriittinen prosessi mietinnässä mitä voitaisiin tehdä vielä

hallitusohjelman kirjaukset ovat erittäin kunnianhimoisia ja ministeri kiurun vaalikauden alussa antamat hyvin perusteelliset ja lupaavat lupaukset olivat niin ikään hienoja avauksia

viitanen käyttää on sikäli harhaanjohtava että sen osalta että valtioneuvoston lausunto ei ole juridisesti sitova hallituksen esitys on aivan yksimielinen ja se on nimenomaan sinne kirjattu eikä tästä ole nokan koputtamista

mutta tietokoneet laskevat äänet ja tämä tuli myös esittelytilanteessa esille aivan samaa vauhtia kuin nykyisessäkin järjestelmässä

ei tarvitse käyttää väkivaltaa että se on raiskaus

myös muu uhkaava pelottava käytös on jo tunnusmerkistössä

nämä molemmat seikat todistavat siitä että jo hallitusneuvotteluissa tehtiin analyysi että kasvukeskusten asuntopula siis aivan sietämättömät hinnat on paitsi ongelma sinänsä perheille suomalaisille myös merkittävä kansantaloudellinen pullonkaula työllisyydelle

tarkastusvaliokunta on tarkoituksella päättänyt että se keskittyy ylisektoriaalisiin asioihin että me emme astu yksittäisten substanssivaliokuntien varpaille niin kuin senaatti kiinteistötkin on niin kuin homerakentaminen on niin kuin harmaan talouden torjunta ja niin edelleen on ja että valiokunta pyrkii aina samoin kuin perustuslakivaliokunta ankkuroimaan väitteensä todisteisiin asiantuntijalausuntoihin eikä johonkin poliittiseen mielipiteeseen ja kolmantena että valiokunta on yksimielinen

rantakangas valtioneuvoston arvostukseen millään tavalla koska valtioneuvosto itse on päätynyt sen tänne kirjoittamaan

ennen kaikkea se vaatii sitä että tässä salissa aletaan tästä lähtien puhua huomattavasti enemmän meidän taloutemme tuotantopotentiaalista ja siitä miten tuottavuus on saatava nousuun

sasi viisaita tuossa pohti ja mietti niin lohdun sana vaan ettei se sitten loppujen lopuksi niin kovin vaikea ole että näin pirkkalan peruskoulun pohjaltakin onnistuin oppimaan sen kyllä aika nopeasti

arvoisa puhemies

mitä sitten muuten tulee tiettyihin täsmennysasioihin ja vaikeisiin asioihin niin niissä muun muassa tiettyjen suojelusuunnitelmien ja vesilain prosessien muun muassa joskus näitten mainittujen ojien osalta on meille ympäristöjuristeillekin joskus vähän hankalia kohtia joiden suhteen on pyritty tekemään tilannetta nyt selvemmäksi

uutta kuntalakia ei ehditä saamaan valmiiksi ennen seuraavaa kunnallisvaalikautta

niin ikään jo tuolloin hallitusohjelmaan kirjoitettiin lupaus panostuksista korjausrakentamiseen minkä merkittävyyttä ovat viime aikoina esiin tulleet ongelmat niin sisäilma ja homeongelmat kuin muutkin rakentamisen laatuun liittyvät ongelmat vielä korostaneet

arvoisa herra puhemies

kyseessä on ministeri stubbin ja allekirjoittaneen vastuulla olleen hallituksen ihmisoikeusselonteon toinen varsinainen konkreettinen lupaus hallituksen osalta että tällä vaalikaudella toisaalta käynnistetään sekin on onneksi jo käynnistetty saamen kielen elvytysohjelma ja että niin sanottujen pariisin periaatteiden suositusten mukaisesti suomeenkin perustetaan keskus joka on kulkenut työnimellä ja muun muassa eduskunnassa tehdyssä lakialoitteessa jossa ed

söderman mielestäni vastasi tähän hyvin kattavasti

valiokunta on tälläkin kertaa ollut yksimielinen joten väite vaalitoiminnasta on sikälikin huonolla perusteella että valiokunta tässäkin asiassa on toiminut yksimielisesti

mutta selvittäjänainen korhoselta tulee hyviä realistisia esityksiä jonka toimeksiannon muuten kvartetti on hyväksynyt eli se on nimenomaan kvartetin ja oikeusministerin toimeksianto ei pelkästään oikeusministerin

kuntapäättäjillä pitää vihreän eduskuntaryhmän mielestä olla muun muassa lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuutensa esimerkiksi rakennusliikkeisiin kaikille netissä ja muuten julkisesti

koskisen esiin tuomiin vaihtoehtoihin ja muihin valiokunta varmasti kun kuulee vaikkapa työryhmän puheenjohtajaa korkeimman oikeuden tuomari rautiota saa kyllä hyviä vastauksia siitä mitä työryhmä on eri vaihtoehdoista pohtinut

mutta etten ole jäävi sanomaan niin kehutaan edellistä valiokuntaa ja edustaja ahteen toimintaa sen valiokunnan johdossa että kyllä sillä harmaan talouden ensimmäisellä mietinnöllä oli suuri merkitys seuraavalle hallitusohjelmalle

osa nyt käynnistettävistä asioista näillä näkymin ehtii kunnolla vaikuttamaan vasta seuraavalla hallituskaudella ja seuraavissa hallitusneuvotteluissa

sitten kaikista tärkeintä on ehkä tämä pohdinta näiden kahden sinänsä tärkeän vaihtoehdon vertailu mikä täällä on ollut esillä minkä ed

niitten osalta niin kuin koko tämän lain kaikkien muittenkin muutosten osalta noudatetaan aivan normaaleja hallituksen pelisääntöjä

arvoisa herra puhemies

heti ed

juuri niin hallituksen esityksessä esitetäänkin

mutta akuutit toimet kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon liikkeelle saannissa ja kaikista suurimmassa ahdingossa olevien asunnottomien auttamisessa onneksi vielä tällä vaalikaudella ehditään tehdä ja näin tullaan myös toimimaan

toki sopii että valiokuntakin vielä sitä korostaa mutta se on jo lähtökohtakin